kun nyt kunnissa laaditaan säästöohjelmia on vaarana että jo entuudestaan heikossa tilanteessa olevista mielenterveyspalveluista karsitaan

ihmettelen tätä sillä kyllä minulla tuo tieto oli jo viime lokakuussa ja tein siitä teille kirjallisen kysymyksen johon te vastasittekin

tämä asiakirja taas on salassapidettävä mutta olen itse kyllä siihen huolellisesti tutustunut ja niitten havaintojen pohjalta jotka tein minulle heräsi epäily että onko meillä toimittu lakien ja asetusten ja ohjeiden mukaan ja sen vuoksi käytyäni luottamuksellisen keskustelun valtakunnansyyttäjän kanssa tein tuon tutkintapyynnön ja edelleen olen hyvin vakuuttunut siitä että se oli todellakin tarpeen

arvoisa puhemies

tähän astihan pitkäaikaissairaat diabeetikot sydänpotilaat ja astmaatikot ovat joutuneet kerran vuodessa käymään lääkärin vastaanotolla sillä lääkemääräys voidaan kirjoittaa aina korkeintaan vuodeksi eteenpäin ja näiden potilaiden pääsy lääkärin seurantaan saattaa käytännössä vaikeutua jos se hoitojärjestelmä rakentuu yhä enemmän näiden lisäkoulutettujen sairaanhoitajien varaan

kuluvana vuonna tieliikenteessä on menehtynyt viidennes vähemmän edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna joskin henkilöonnettomuudet ovat hieman lisääntyneet mutta samaan aikaan pääteiden liikennemäärät ovat lisääntyneet

kannatan ed

pidän hallintovaliokunnan mietintöä erittäin perusteellisena ja asiallisena ja myös näitä siihen liittyviä lausumia aiheellisina

arvoisa herra puhemies

pidän täysin mahdollisena sitäkin että kun saamme sinne poliisilaitoksiin vahvemmat liikennevalvontayksiköt joissa nämä voimat yhdistyvät siellä pystytään vielä entistä tehokkaammin tätä liikenneturvallisuutta edistämään

kyllä resurssityöryhmässä pyritään käymään kaikki nämä kohdat läpi

tähän tarvittaisiin paitsi lisärahoitusta kuntien valtionosuuksien myötä myös tiukempaa lainsäädäntöä joka parantaisi mielenterveyspalveluiden hoitotakuuta

hallintovaliokunta on aivan aiheellisesti kantanut huolta nimenomaan liikenneturvallisuuden säilymisestä tulevaisuudessa

viimeksihän nyt tarvittiin tätä poliisin virka apua muun muassa tuon virve verkon ylläpitämisessä näiden tapaninpäivän myrskyjen seurauksena ja poliisi aina aika ajoin virka apua tarvitsee

nyt kysyn teiltä ministeri

vaikka käsiteltävässä esityksessä yhteen terveydenhuoltolakiin yhdistetään perusterveydenhuoltoa säätelevä kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki niin tämäkin yhdistäminen on lähinnä teknistä

sitähän on hieman korjailtu jälkikäteen mutta vieläkään tuota perusvirhettä koko tässä sairauspäivärahajärjestelmän rakenteessa ei ole korjattu ja toivon että nyt kun keskusta on suurin puolue ja tiedän että keskusta on lämmöllä tähän ainakin silloin oppositioaikana suhtautunut se korjaisi tämän epäkohdan

kysyn aikooko hallitus ryhtyä toimiin joilla voidaan turvata nuorten työttömien ja koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyneiden työkykyä nimenomaan mielenterveyspalvelujen parantamisen kautta

samoin liikennevalvontaa tehostetaan muun muassa ottamalla poliisiautoissa operatiiviseen käyttöön rekisterikilpien lukulaitteet

itsekin pidän sitä tärkeänä tässä esityksessä ja itse asiassa koko tämän esityksen tarkoitus on nimenomaan turvata poliisin operatiivinen toimintakyky niin hälytystoiminnassa rikostorjunnassa rikostutkinnassa kuin sitten valvonnassa liikennevalvonta mukaan lukien

sitä en osaa sanoa mikä se kokonaisarvo on rahallisesti mitattuna mutta uskon että tämän puolustusvoimauudistuksenkin jälkeen tuota virka apua tarvitaan ja virka apua myös saadaan

nyt riippumaton taho tutkii asian ja odotamme minkälainen arvio sieltä tulee

käypä hoito suositukset joihin ministeri risikko täällä salissa usein viittaa edellyttävät säännöllisiä lääkärintarkistuksia pitkäaikaissairauksissa esimerkiksi kakkostyypin diabeteksessa puolen vuoden tai vuoden välein mahdollisten komplikaatioiden havaitsemiseksi

sen jälkeen kyllä ministeriöllä on mahdollisuus ohjeistaa sairaanhoitopiirejä niin että kilpailutuksessa huomioidaan nämä laatuseikat eikä pelkästään tuijoteta halvempaan hintaan

kunnan terveydenhuollon palvelurakenteesta ja järjestämisvastuusta edelleen säädetään erikseen eli palvelurakenteita tässä ei uudisteta

mielestäni uudistamistyö olisi kui tenkin kiireellistä sillä perusterveydenhuollon puutteet ja katkeilevat hoitoketjut aiheuttavat suuria kustannuksia myös kalliiseen erikoissairaanhoitoon samoin kuin monikanavainen rahoitusjärjestelmämme

kyllä korkeaa osaamista vaativan sairaalan lakkauttaminen on täysin järjetöntä sillä samaan aikaan muutoin kuitenkin yritetään keskittää vaativat hoidot tiettyihin yksiköihin

myös osa päivystyspotilaista siirtyisi tämän esityksen mukaan sairaanhoitajan tutkittavaksi ja hoidettavaksi ja todellakin tämä esitys madaltaa korkeaa osaamisen tasoa josta me olemme suomessa olleet ylpeitä

ensi vaiheen suppea valinnanvapaus koskee käytännössä lähinnä suurimpien kaupunkien asukkaita

arvoisa puhemies kannata edustaja kalliksen esitystä keskustelun kuluessa

arvoisa herra puhemies

lääkäreiden työajan säästäminen on nyt tehdyn esityksen sijaan täysin mahdollista hoitaa muulla tavoin esimerkiksi karsimalla tarpeettomia lääkärinlausuntoja tai vaikkapa muuttamalla lääkekorvauslakia sairausperusteisesta kustannusperusteiseksi ettei tarvitse todistaa kelaa varten että tämä henkilö tarvitsee tiettyä lääkitystä

en puhunut siitä että ensisijaisesti tulisi ottaa vaan puhuin siitä että kiintiöpakolaisista puhuttaessa tulee huomioida myös heidän kulttuurinen mahdollisuutensa sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tottahan me tätä teemme kun pakolaisia valikoimme

silloin hallitus teki viime vuonna kehyspäätöksen kolmiosaisen kehyspäätöksen jolla halutaan turvata tämä nykyinen poliisin toiminnallinen taso

mutta hämmennystähän herätti tämä radiohaastattelunne jossa teiltä kysyttiin kenen taskuun tuo hinnan nousu on mennyt ja vastasitte että tiedätte kyllä vastauksen mutta ette suostu vastaamaan

sitten on merkillistä että se ryhmä jonka olisi ollut tarpeen tuo reseptinkirjoitusoikeus saada on jätetty tämän ulkopuolelle vaikka se alkuperäisessä valmistelussa oli mukana eli laillistetut ravitsemusterapeutit

tämä päätös oli kolmiosainen

sisäministeriössä valmisteltavalla lainsäädäntöhankkeella edistetään terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa sallimalla poliisille eri liikennemuotojen matkustajatietojen saantioikeus

mutta kiintiöpakolaisten kohdalla suomen linjana on se että ensisijaisesti otamme sellaisia pakolaisia jotka ovat haavoittuvassa asemassa esimerkiksi lapsia sairaita vammaisia samoin sitten erilaisia vainottuja ryhmiä ja siellä on esimerkiksi erilaisia uskonnollisia ryhmiä jotka ovat vainojen kohteena

edustaja rajamäki tarttuu tässä tärkeään kysymykseen ja vakuutan että myös poliisihallitus ja siellä hallinnon keventäminen ja päälliköiden ja hallintovirkojen vähentäminen on ollut alusta lähtien tässä tavoitteena

mihin tietoon tässä haastattelussa täsmällisesti viittasitte ja ovatko nämä tiedossanne olevat vastaukset nyt tulleet julki

tuossa laissa todetaan myös että rekisteröiminen silloin kun se rekisteröiminen on tarpeen totean vielä että se ei kaikissa tilanteissa ole tarpeen mutta silloin kun se on tarpeen ei saa vaarantaa tietolähteen henkilöllisyyden salassa pysymistä

kun lääkäri toteaa tällaisen ravintovalmisteen tarpeen ja kirjoittaa b lausunnon tähän tarkoitukseen niin sitten käytännössä laillistettu ravitsemusterapeutti valitsee omalla ammattitaidollaan sopivan valmisteen ja sen jälkeen lääkäri kirjoittaa tämän ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan reseptin

pidän tätä edustaja harakan ja sosialidemokraattien ulostuloa ikävänä ja puolustan tässä pääministeri sipilää joka on antanut sidonnaisuusilmoituksensa lain edellytykset täyttäen tarkistaen myös oikeuskanslerilta sen riittävyyden

kun anteeksi selväsanaisesti pyydetään niin anteeksi on myös selväsanaisesti annettava

arvoisa rouva puhemies

lisäksi tuo elinkustannusindeksi ei vastaa edes eläkeläisten kustannusrakennetta jossa painottuvat esimerkiksi terveydenhuollon menot lääkemenot

on todellakin hyvä sekä poliisin viranomaisen että sitten yksityisen turvallisuusalan kannalta että tätä lupahakemusten prosessia sujuvoitetaan ja kevennetään

on monia eri tapoja hoitaa tuo rekisteröinti

kyllä meidän kaikkien pitäisi olla huolestuneita siitä että suomessa niin kuolleisuudessa kuin sairastavuudessakin on poikkeuksellisen voimakkaita eroja eri väestöryhmien kesken

eivät ne suinkaan mene verkkoon sieltä vuodettavaksi vaan esimerkiksi voidaan käyttää vaikkapa erilaisia koodeja

se toteutuu pääasiassa ensi vuonna käyttöön otettavan vitja järjestelmän avulla

kun on arvioitu että talouden elvytykseksi tarvitaan panostuksia jotka aiheuttavat useiden miljardien lisävelkaantumisen niin silloin on todellakin aika epätavallisesta tilanteesta kysymys

todellakin kliiniset ravintovalmisteet eivät ole lääkkeitä vaan ne ovat apteekista ostettavaa ruokaa ja juuri ravitsemusterapeutilla on se pitkä akateeminen koulutus ja osaaminen näiden valmisteiden määräämiseen ja sen vuoksi tässä vastalauseessa myös ehdotan että juuri nämä laillistetut ravitsemusterapeutit saisivat suoraan tuon reseptinkirjoitusoikeuden

haluan tämän puheenvuoron käyttää sen vuoksi että omalta osaltani haluan irtisanoutua tällaisesta populistisesta ja henkilöön käyvästä oppositiopolitiikasta joka sisälsi jopa vihjailuja pääministerin kohdalla veronkiertoon mikä oli mielestäni täysin asiatonta

arvoisa herra puhemies

kysymys on todellakin tärkeä mutta on todettava että myös sisäministeriön hallinnonalalle ulottuvat ne samat talouden tasapainotustoimenpiteet jotka kohdistuvat kaikkiin muihinkin ministeriöihin

kaiken kaikkiaan nuo vähennykset jotka tässä ehdotuksessa ovat kohdistuvat nimenomaan sinne päällikköihin ja hallintotehtäviin myös ottaen huomioon alueellisesti rinnakkainen hallinto onpa kysymyksessä sitten liikkuva poliisi tai keskusrikospoliisi

yksi ongelmahan tällä hetkellä näiden yrittäjien kannalta on ollut se että hyväksymishakemusten käsittelyajat eri poliisilaitoksilla vaihtelevat ja silloin yrittäjät myös keskenään ovat olleet eriarvoisessa asemassa

arvoisa puhemies

eli on olemassa erilaisia tapoja hoitaa tuo rekisteröinti ja siitä lähdetään että se ei saa vaarantaa ei poliisin toimintaa eikä tuon henkilön mahdollista paljastumista ja siten hänen turvallisuuttaan

onko hallitus tyytyväinen tähän eläkkeiden indeksijärjestelmään eläkkeiden kehitykseen suhteessa palkkakehitykseen

siksi näissä toimenpiteissä ei ole kysymys vain tästä vaalikaudesta vaan useita vaalikausia koskevista ratkaisuista

epäselväksi kuitenkin jää ovatko moitteen kohteena ensisijaisesti ne yritykset jotka käyttävät esimerkiksi vartiointiliikkeiden palveluja vai tarkoitetaanko välikysymyksessä sitä että poliisipartioiden tulisi päivystää anniskeluravintoloiden ovilla

on hyvin vaikeaa ottaa kantaa tähän mediamaksuesitykseen kun eduskunnalle ei ole kerrottu minkälaisia nämä mahdolliset kompensaatiomallit olisivat

tässä esityksessä todellakin lähdetään siitä että meillä tällä hetkellä on kahden toimijan malli eli liikkuvalla poliisilla ja paikallispoliisilla on tällä hetkellä päällekkäiset koko maan kattavat toiminnan rakenteet erilliset johtorakenteet molemmilla organisaatioilla on erilliset suunnittelutoiminnot hallintopalvelu toimitilat muun muassa ajoneuvokalusto

kristillisdemokraatit eivät ole tyytyväisiä

keskusrikospoliisihan ehdotetaan säilytettäväksi valtakunnallisena yksikkönä jolle jäisi myös alueellista toimintaa ja joka voi toimia niilläkin alueilla joilla sitä varsinaista aluekonttoria ei ole

tämä johtuu pitkälti siitä että työterveyshuolto joka kattaa parhaiten erityisesti suurten ja keskikokoisten työnantajien vakituiset ja usein hyvin palkatut työntekijät ja josta me kansanedustajatkin saamme nauttia on ainoa maksuton ja saatavuudeltaan ylivertainen tapa päästä lääkäriin

rokotustenvastainen kampanjointi on ollut yllättävän voimakasta nyt viime aikoina ja tähän liittyvät virheelliset huhut ovat herättäneet myös pelkoja ja kieltäytymistä rokotuksesta jopa terveydenhuollon henkilöstön keskuudessa on tästä puhuttu

nyt sitten käytännössä jatkossa on mahdollista että mikä tahansa poliisilaitos voi hyväksyä hakemuksen jolloin näitä hakemuksia voidaan sitten ohjata eri poliisilaitoksiin mikä sujuvoittaa tätä prosessia

nimittäin hallituksen esitys jättää merkittävän puutteen potilasturvallisuuden varmistamiseen sillä siinä ei edellytetä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin kirjattavaksi yksilöityä tietoa niistä lääkkeistä joita sairaanhoitajalla on oikeus määrätä kun nyt tämän esityksen mukaan jokaiselle sairaanhoitajalle erikseen räätälöidään ne lääkkeet joita hän saa määrätä mutta apteekilla ei ole tietoa siitä laajuudesta koska ei myöskään valviralla ole tietoa

sen vuoksi olen odottanut sitä että pääministeri tässä tilanteessa nyt kokoaisi kaikki eduskuntapuolueet kaikkien eduskuntapuolueiden johdon ja eduskuntaryhmien johdon yhdessä sopimaan suurista linjauksista strategiasta tässä tilanteessa jotta myös oppositiosta tulevat erilaiset elvytysehdotukset saataisiin rakentavaan käsittelyyn

ja olen kyllä pettynyt ministeri hyssälän vastaukseen ed

suojelupoliisihan on siinä mielessä tälläkin hetkellä sisäministeriön alaisuudessa että hallinnollinen asema on suoraan poliisihallituksen alaisuudessa

arvoisa herra puhemies

ja myös tietenkin se että tämä hakemuksen henkilökohtaisen jättämisen tarve vähenisi ja lupaprosessiin kokonaisuutena kuluva aika lyhenisi on toki myönteinen asia

nyt toivoisin että kertoisitte edes yhden mallin millä tavalla tämä mediamaksun epäoikeudenmukaisuus voitaisiin kompensoida

tiedustelenkin arviotanne siitä kuinka suuri osuus infektiopotilaita tai infektiolle alttiita potilaita hoitavasta henkilökunnasta on rokotettu ja erityinen huolihan tässä on ollut nimenomaan tehohoidon henkilöstön ja resurssien riittävyys

itämeren pelastaminen on todellakin ollut aivan liian hidasta ja jäänyt liian paljon hyvien aikeiden ja puheiden varaan ja vaatii nopeampaa ja tiukempaa säätelyä koko valuma alueella aina valko venäjää myöten

hyväksyttyjen vartijoiden ja järjestyksenvalvo jien määrä on vuosien varrella kasvanut mutta ei suinkaan räjähdysmäisesti kuten välikysymyksessä väitetään

niin suomessa kuin muissa pohjoismaissa ja euroopan maissa on todettu että esimerkiksi tämän terrorismikehityksen myötä suojelupoliisin toimiala on eriytynyt aika paljon muusta poliisista ja kaikissa muissa pohjoismaissa suojelupoliisit tiedustelupalvelut on siirretty jo suoraan ministeriön alaisuuteen niin että ne eivät ole ikään kuin siellä poliisihallituksen alaisuudessa

hallituksen tällä vaalikaudella runnomat terveydenhuollon maksukorotukset lisäsivät entuudestaan tätä epäoikeudenmukaisuutta

varmasti ministeri rehula on tällaista hoidon tarvetta mutta kyllähän yleisesti on tiedossa se että vanhustenhoidossa niitä hoitavia käsiä puuttuu ja se on yksi iso todellakin iso laadun ongelma vanhustenhoivassa

kysynkin

kyllä harmaaseen talouteen ja harmaan talouden torjuntaan todellakin näissä olosuhteissa kuten nyt on eri mieltä kohdennetaan melko lailla mittava panostus

tuo kahden henkilötyövuoden säästö on tietenkin melko pieni asia koko poliisin toimintakenttää ajatellen mutta joka tapauksessa myönteinen askel eteenpäin

korostan sitä että koko tässä hallintorakenneuudistuksessa mukaan lukien tämä nyt käsiteltävä osuus hallintorakenneuudistuksesta lähdetään siitä että poliisin varsinaista kenttätoimintaa sitä kun poliisimiehet esimerkiksi tuolla teiden varrella harjoittavat liikennevalvontatoimintaa ei vähennetä

monilla organisaatioilla on omaa turvallisuudesta vastaavaa henkilöstöä ja lisäksi muun henkilöstön valmiuksia ylläpitää turvallisuutta vahvistetaan

mielestäni on ihan paikallaan että koko tuo valvontaketju katsotaan

sarkomaan esittämää kytkentää suomenlahden kaasuputken poliittisen hyväksynnän ja sitten toisaalta itämeren tiukemman ja nopeamman suojelun välillä ei tulisi haudata kokonaan

se valvonta lähtee sieltä poliisilaitoksista sitten poliisihallituksella on tietenkin oma vastuunsa siinä ja sisäministeriölle tulevat sitten poliisihallituksen arviointiraportit

olemmekin odottaneet edelleen sitä yhtenäistä terveydenhuollon maksukattoa jota on vuosikausia jo viime vaalikaudella lupailtu mikä auttaisi etenkin paljon sairastavia ja tässä yhteydessä tämä olisi voitu eduskunnalle esitellä

en näe turvallisuusnäkökulman laajentumista huolestuttavana kehityssuuntana kuten välikysymyksessä nähdään vaan asianmukaisena tarpeellisena muutoksena

hallitus kävi eilen neuvottelun tämän hyvinkään tapauksen johdosta ja ilmaisi samalla syvän osanottonsa uhreille ja uhrien omaisille

edustaja kanerva nosti esiin nämä mahdolliset poikkeuksellisista ja kiireellisistä tilanteista nousevat päätökset ja niissä yhteistyön tarpeen ulkoministerin puolustusministerin ja sisäministerin kesken

todellakin potilasturvallisuuden varmistamiseksi apteekit lääkemääräystä toimittaessaan tarkistavat oikeellisuuden ja myös määrääjän oikeuksien osalta nuo tiedot ja tätä tarkistusta varten apteekki tarvitsee valvirasta nuo tiedot

ja tämä on se muutosesitys joka on eduskuntaan tullut ja on valiokunnan käsittelyssä että se olisi suoraan hallinnollisesti sisäministeriön alaisuudessa

kun samaan aikaan toteutetaan sitten näitä muita leikkauksia ja asiakasmaksujen korotuksia niin näiden muutosten yhteisvaikutus on kyllä pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta kova

sisäministeriö ei tee niitä arviointikäyntejä siellä poliisilaitoksissa vaan se on poliisihallituksen tehtävä mutta sisäministeriö saa nuo arviointiraportit joiden pohjalta sitten tehdään näkemykset siitä millä tavalla tuo valvonta on toiminut

tässä asiassa mielestäni poliittista vastuuta ei pidä täysin paeta nyt juridiikan taakse vaan ottaa nämä molemmat asiat neuvottelupöydälle koska nyt on se hetki jolloin voidaan hyvin vakavasti ottaa tämä itämeri kysymys kokonaisuudessaan esiin

totesimme että tässä vaiheessa kun tutkinta on vasta alkuvaiheessa on aikaista tehdä poliittisia johtopäätöksiä hyvinkään tapauksesta

kannatan ed

samassa yhteydessä ehdotetaan että ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta jota tasavallan presidentti johtaa ja myös eduskunnan valiokunnat voisivat näitä suojelupoliisin prioriteetteja jatkossa olla ohjaamassa nykyistä tarkemmin eli tässä on myös tarkoitus tätä poliittista ohjausta siinä mielessä vahvistaa ei operatiivisessa toiminnassa vaan tässä strategisessa suunnittelussa

suomalainen hätäkeskustoiminta on palkittu viime ja tänä vuonna euroopan parhaana järjestelmänä ja erityisesti toimivan viranomaisyhteistyön vuoksi

mutta teimme jo päätöksen että kun tutkinta valmistuu niin sen jälkeen hallitus kokoontuu uuteen neuvotteluun ja samalla käydään läpi näitä aikaisempia joukkosurmia ja niistä tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia

todellakin jos ajatellaan näitä viimeaikaisia kriisejä uhkatilanteita ja terrorismia kyllähän niissä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden raja on hämärtynyt ja tätä yhteistyötä todellakin tarvitaan

mainitsen vielä että tuossa asetusluonnoksessa mainittuihin lääkeryhmiin kuuluvia valmisteita on yli tuhat kappaletta jotka tulisivat nyt mahdolliseksi sairaanhoitajan määrätä eli on kysymys todellakin suuresta määrästä lääkkeitä joten tuo valvontapuoli tulisi myös ehdottomasti järjestää

onko hallitus ottanut huomioon sen että näiden muutosten jälkeen osa ikäihmisistä saattaa jättää tarvitsemansa lääkkeet ostamatta koska niihin ei ole varaa tämä ilmiöhän on meille tuttu ja niin joutua sairaalahoitoon

sekin tiedetään että korkeat kustannukset vähentävät erityisesti pienituloisten hoitoon hakeutumista mikä aiheuttaa myös sitten yhteiskunnalle kustannuksia

sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä valmistelee tätä hallituksen neuvottelua ja siinä yhteydessä voidaan sitten sekä näitä mielenterveyskysymyksiä aseturvallisuutta että muita mahdollisia poliittisia johtopäätöksiä käsitellä

tässä päätöksentekomenettelyssä hallituksen osalta ihan keskeinen elin on tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta